samalla me teemme nyt budjettiesityksessä inflaatiotarkistukset kolmeen alimpaan veroluokkaan mikä edelleen tämän joukon siis keskituloisten ihmisten ja sitä pienempituloisten ihmisten ostovoimaa parantaa

onko hallitus valtioneuvosto varautunut siihen millä tavalla nyt tämä aukko joka on jäämässä näiden kahden laitoksen osalta suomalaiseen energiantuotantoon tullaan korvaamaan ja millä tavalla on varauduttu jos on varauduttu

minusta on tärkeätä että saadaan syntymään semmoinen pitkäaikainen palkkaratkaisu jolla voidaan ylläpitää ja parantaa suomalaista viennin kilpailukykyä ja saada ennakoitavuutta yritysten näkymiin tulevaisuuteen ja myös kansalaisten näkymiin

erityisen mieluisaa tässä keskustelussa oli se että pääministeri totesi koko hallituksen puolesta että sotilaspoliittinen liittoutumattomuus on hallituksen linja

haluan todeta digitaalisen median tukeen että meillä on työ käynnissä tällä hetkellä siitä että saataisiin euroopassa säännökset muuttumaan niin että voitaisiin tätä digitaalimaailman veroa alentaa samalle tasolle kuin printtimedian

edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen

eduskunta katsoo että hallitus on harhauttanut kansaa puhumalla yhtä ennen vaaleja ja tekemällä toista vaalien jälkeen eikä hallituksella ole kansalaisten antamaa valtakirjaa sen harjoittamalle politiikalle

haluan myöskin todeta sen että minun mielestäni tässä keskustelussa on tärkeä ulottuvuus myöskin se mikä on käynyt selväksi tässä parin viikon keskustelussa ulko ja turvallisuuspolitiikasta että täällä tässä salissa eduskunnan toimesta tehdään ulko ja turvallisuuspoliittiset linjanmuutokset ei missään sotilaitten virkatyöpöydällä täällä nimenomaan eikä minkään harjoituksen yhteydessä

en osaa arvioida miten sairausajan palkan leikkaaminen tai vuosilomien leikkaaminen naisvaltaisilta aloilta erityisesti tai lomarahan leikkaaminen ovat niitä tekijöitä joilla tässä ja nyt luodaan uusia työpaikkoja

hallitus vie suomea väärään suuntaan

tästä syystä eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

päinvastoin useat arvioitsijat ovat sitä mieltä että ainoastaan tämä pitkäaikainen palkkaratkaisu olisi paras keino viedä asioita eteenpäin

haluan kiittää arvoisa pääministeri tästä hyvästä keskustelusta täällä kyselytunnilla ja samalla kysyn sitten vielä tarkentavan kysymyksen

ettekö voisi vetää näitä pakkolakeja käsittelystä pois ja viedä asioita eteenpäin sillä tavalla että saadaan ihmiset neuvottelupöytään

täällä on peräänkuulutettu sdpn säästölistoja ja sdpn vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies ärade talman

suomalaisten turvallisuudentunne on tutkimusten mukaan heikentynyt

hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaista kirjausta

minä totean sen että tämä lapsiperheiden kokonaisuus tullaan arvioimaan kehysriihen pohjalta sillä tavalla nyt minihallitusneuvotteluissa että löydetään ratkaisu jolla lapsiperheitten tulonjakokysymykset ja sosiaalinen asema paranevat verrattuna nykytilaan

siellä oli selkeitä esityksiä liittyen tähän

meillä on vaihtoehtoja mutta kun ne eivät kelpaa teille

leikkauskierteen välttämiseksi hallituksen pitäisi vahvistaa talouskasvua ja lisätä työllisyyttä tässä ja nyt

kun te puhutte näistä sairausajan palkkaleikkauksista ja lomarahaleikkauksista vuosilomaleikkauksista te samalla tarkoitatte sitä että kotimarkkinoilta lähtee ostovoimaa todella rajusti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minusta oli hyvin määritelty sisäministeri orpolta äsken että inhimillinen oikeudenmukainen jämpti kohtelu on kaiken perusta turvapaikanhakija ja kotouttamispolitiikassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on totta että tämä menokehys on hankala monessa suhteessa ja olen asettamassa työryhmän joka miettii tätä menokehysmenettelyä tulevaisuuteen nähden

sdp on tukenut ja tukee sellaista politiikkaa jossa tämä ihmisten turvallisuuden tunne ja hallinta pidetään yllä oikeilla toimenpiteillä ja jämptisti

sdpn paketti parantaa viennin kilpailukykyä ja työllisyyttä ostovoimaa vaarantamatta

nyt on useita kuukausia kulunut taas siitä eteenpäin ja ollaan tilanteessa jossa nämä rahat joita esitetään eivät riitä niitten ihmisten työllistämiseen joilla olisi työpaikat jo olemassa kun saataisiin palkkatukea liikkeelle starttirahaa liikkeelle

me tarvitsemme riittävästi viranomaisresursseja jotta ihmisten turvallisuudentunne pysyy

tämä on niin kuin todettiin vaikea konstruktio ja parempiakin vaihtoehtoja on mutta sitten täytyy löytää kehyksistä tilaa

sen takia vetoan uudelleen nyt tähän ministeri lindströmiin että miettisitte uudelleen niitä lisäkeinoja jotka esimerkiksi peruspäivärahan ja työmarkkinatuen kautta voisivat synnyttää mahdollisuuden käyttää tätä työttömien toimeentuloon tarkoitettua rahaa myöskin palkkatuen muodossa ja nopeasti käyttäisitte näitä keinoja

työmarkkinat ovat tärkeä osa talouskasvun ja työllisyyden parantamista

siellä pitää olla riittävästi resursseja jotta tässä tilanteessa jossa aitoa suojelua tarvitsevien ihmisten ja sitten muilla perusteilla sinänsä ihan hyväksyttävää paremman elämän toivossa liikkuvien ihmisten välillä täytyy löytää se ero jotta voidaan auttaa niitä jotka aidosti suojelua tarvitsevat